lopuksi yleisesti ottaen ja hieman pilke silmäkulmassa

arvoisa puhemies

hän kuitenkin puheensa aluksi ja lopuksi leimasi edustaja halla ahon lakialoitteen suomen sisun eduskuntaryhmän lakialoitteeksi

nyt lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä itämerellä venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn valtiosopimuksen joka allekirjoitettiin viime syyskuussa

olen yksi aloitteen allekirjoittajista

en kuulu suomen sisuun

pidän edustaja rajamäen heittoa tyylittömänä vaikka toki ymmärrän että hän tuttuun tapaansa tietoisella provosoinnilla halusi kompensoida perehtymättömyyttään itse aiheeseen eli edustaja halla ahon lakialoitteeseen

sopimuksella annettaisiin suomelle ja venäjälle mahdollisuus pyytää ja saada nopeasti jäänmurtoavustusta sellaisessa tilanteessa jossa sopimusmaan oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä

koska tätä sopimusta on tänään julkisuudessa arvosteltu viittaan vain hufvudstadsbladetissa olleeseen maanpuolustuskorkeakoulun virkamiehen jon von weissenbergin haastatteluun on ehkä pari sanaa syytä lausua taloudellisesta ja turvallisuuspoliittisesta vinkkelistä

tällä hallituksen esityksellä siviilipalveluksen lyhentämiseksi ei ole suuria taloudellisia vaikutuksia toisin kuin varusmiesten palveluajan lyhentämisellä josta päätettiin viime kesäkuussa

ensinnäkin on todettava että taloudellinen yhteistyö suomen ja venäjän välillä on hyvästä ja tässä suhteessa venäjä on suomelle mahdollisuus

toki joudumme ottamaan eu sanktiot huomioon mutta sanktiot eivät koske jäänmurtajia ja niiden käyttöastehan kotivesillämme on ollut verraten alhainen

lokakuuta keskeytyneessä keskustelussa jota tänään jatkamme siis tämän hallituksen esityksen perusteiden sen logiikan perään mitä tästä seuraa vaikka tätä esitystä ei suoralta kädeltä vastustaisikaan nimittäin varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen rajoittavuus ja kyllä myös rasittavuus kun ovat yleisesti ottaen toista luokkaa

toiseksi on otettava huomioon kuten von weissenberg mainitussa haastattelussa että on olemassa luvattoman tiedustelun mahdollisuus vaikka se tässä sopimusluonnoksessa kielletäänkin lähinnä koskien sensoreitamme meren pohjassa

haluankin tässä yhteydessä vielä nostaa keskustelussa esille mielestäni syyttä suotta unohdetun varusmiespalveluksen suorittamisen muodon aseettoman palveluksen kun kerran edustajat heinonen ja savola aiemmassa keskustelussa peräänkuuluttivat isänmaata paremmin palvelevaa asevelvollisuuden muotoa kuin siviilipalvelusta joissain muodoissaan

laajempaan kokonaisuuteen liitettynä tämä esitys on puollettavissa jos kohta valiokuntakäsittelyssä kannattaakin jossain määrin asian puolustuspoliittisellekin tarkastelulle uhrata aikaa

syyt matalan tiedotus profiilin pitämiseen ovat mahdollisesti taloudelliset vaikka aseetontakin palvelusta on tarkasteltava maanpuolustuksen ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta

varusmiespalvelus muun muassa ehkäisee syrjäytymistä sillä se antaa nuorelle sekä fyysisiä että henkisiä valmiuksia paitsi pahimman varalle myös arkielämään

palvelus auttaa varusmiehiä itsenäistymään ja totuttaa heidät arjessa ja työelämässä tärkeisiin taitoihin kuten aikaisiin herätyksiin ohjattuihin aikatauluihin esimiehen kanssa toimimiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen

en väitä etteikö siviilipalvelus opettaisi vastaavia taitoja mutta ei se tee sitä ainakaan yhtä tehokkaasti kuin varusmiespalvelus tekee ja varusmiespalvelus tekee sen liki koko ikäluokalle

arvoisa puhemies

tahdon sanoa että on tärkeää että kaikilla suomalaisilla on vakaumuksestaan riippumatta olemassa mahdollisuus ja tietoa mahdollisuudesta osallistua isänmaan puolustamiseen joko aseen kanssa tai ilman

aseeton palvelus vaatii käsitykseni mukaan yhtä lailla rohkeutta kuin aseellinen palvelus ehkä enemmänkin

lääkintä huolto ja kuljetustehtävät joihin aseettoman palveluksen suorittajat muun muassa sijoittuvat ovat nekin tärkeitä kriisiaikana jolloin pieni kansakunta joutuu ponnistamaan käyttöön kaikki voimavaransa

ja kuten edustaja autto aiemmassa keskustelussa mielestäni oikein totesi reservimme koko voisi olla suurempikin uudenlaiset uhat huomioiden

eun asetus eläintensuojelusta lopetuksen yhteydessä sallii eläimen teurastamisen ilman tainnutusta uskonnollisessa teurastuksessa

suomen lainsäädännössä on kuitenkin edelleen säilymässä sallittuna uskonnollisista syistä noudatettava teurastustapa jossa verenlasku aloitetaan samaan aikaan eläimen tainnuttamisen kanssa

tämä on mielestäni ristiriidassa sen eläinsuojelulakiin kirjatun vaatimuksen kanssa että eläimelle ei saa teurastettaessa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä

kannatan siis tainnutuspakkoa

arvoisa puhemies

eläinten teurastaminen tainnuttamatta tulee suomessa kieltää kokonaan

siihen on mahdollisuus nyt kun eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä maa ja metsätalousministeriön johdolla

maa ja metsätalousvaliokuntakin katsoo mietinnössään että uskonnollisista syistä noudatettavaan teurastustapaan liittyviä säännöksiä tulee kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkastella laajemmin

arvoisa puhemies

puhutaan pakkoliitoksista tai resurssiohjauksesta

huhut kulkevat

osaavatko kirjoituspöytiensä takaa operoivat virkamiehet ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet

osana helsingin työssäkäyntialuetta se pystyy järjestämään palvelunsa varsin kustannustehokkaasti itse ja kuntarajat ylittävän yhteistyön avulla

miksi siis hyvin toimiva ihmisen kokoinen kunta pitäisi hävittää

onko hallituksen kuntauudistuksessa kyse siitä että kehyskunnissa asuvien verotulot haluttaisiin käyttää kaupunkikeskusten kehittämiseen kehyskuntien palvelujen kustannuksella

arvoisa puhemies

vaan hallituksen linja ei vakuuta

toimiiko suuruuden ekonomia hallinnossa

miksi meillä pitäisi olla väkiluvultaan ja pinta alaltaan euroopan suurimmat kunnat

yhä harvempi olisi päättämässä yhteisistä asioista

kuntalaisten olisi pakko muuttaa keskuksiin saadakseen palveluita

on syytä minunkin todeta vertailun kautta että ei afrikassa miinaan astuvalla lapsella niin traagista kuin se onkin ja tietenkin kannatan humanitääristä miinanraivaustoimintaa jossa suomi on erityinen osaaja ole mitään tekemistä suomalaisten jalkaväkimiinojen kanssa jotka ovat turvallisesti puolustusvoimien varastoissa ja niitä käytetään hyvin vastuullisesti sulutteessa kuten esimerkiksi edustaja savola täällä aiemmin puhui

siilasmaan työryhmän taannoisesta mietinnöstä kumpuava esitys sai puolustusvaliokunnassa kannatusta yli puoluerajojen ja lakimuutos sai positiivisen vastaanoton myös viime viikolla täällä suuressa salissa sen ensimmäisessä käsittelyssä

vaan missä ovat kokoomuksen edustajat tästä keskustelusta

eikö heitä kiinnosta oman maan puolustus edustaja suutari

viittaan esimerkiksi edustaja heinosen sanomalehti karjalaisen erikoisliitteessä nimeltä prikaatin puolesta tämän kuun alussa antamaan lausumaan

muutos mahdollistaa varusmiesten kotiutumisen ennen joulua ja juhannusta sekä entistä paremman osallistumisen kesällä pidettäviin oppilaitosten pääsykokeisiin

henkilökunnan osalta lakimuutos mahdollistaa henkilöstön joustavamman työajan ja lomien käytön saapumiserien välillä

edustaja haglund puhui ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa ja uudelleen vielä debatissa tästä niin sanotusta silmänkääntötempusta

muutos merkitsee varusmiespalveluksen tiivistymistä

kyllä

on totta että tässä sipilän hallituksen ohjelmassa on lähinnä näihin materiaalihankintoihin tarkoitettu tämä parlamentaarisestikin sovittu lisäys hyvä niin mutta tämä toimintamenojen leikkaus puolustushallintoonkin kohdistuessaan aiheuttaa ongelmia en kiistä sitä

ratkaisevaa valiokuntakäsittelyssä oli se asiantuntijoiden esiin tuoma näkemys että lyhennyksellä on vain vähäisiä vaikutuksia varusmiesten koulutustasoon ja joukkojen suorituskykyyn

tilanne voi johtaa siihen ettemme kykene riittävästi nostamaan puolustusvoimien toiminnan tasoa esimerkiksi lisäämään reserviläisten kertausharjoituksia tai varusmiesten maastovuorokausia ja vaara on että tällä vaalikaudella materiaalinen taso paranee mutta toiminnallinen puoli ei ei ainakaan riittävästi

viimeiset palveluspäivät ovat jatkossa toivottavasti tarkoituksenmukaisempia

tämä vaara on mielestäni otettava vakavasti ja toivon asialle ymmärrystä yli hallitus ja oppositiorajojen

nyt on raja tullut vastaan

ja sodan ajan kokonaisuutena toimimiseen tarvitaan myös reserviläisten kertausharjoituksia jotka nyt ikävä kyllä on käytännössä ajettu alas ja kertausharjoitusten määrä tulevaisuudessa seuraavalla vaalikaudella on vielä usvan peitossa

lähimpien vuosien osalta on ehkä pienen pientä lisävaloa näkyvissä tunnelin päässä

joka tapauksessa yleisen asevelvollisuuden elinvoimaisuuteen kannattaa myös sijoittaa

se on ollut perussuomalaisten eduskuntatyössä esillä tavoitteena alusta alkaen ja sen lakkauttamista vastusti edeltäjämme suomen maaseudun puolue

perussuomalaisten ja vasenryhmän valiokuntaryhmät halusivat painottaa mietintöön jättämässämme vastalauseessa joka kohdistuu siis mietinnön tekstiin ei itse lakimuutokseen varusmiesten taloudellisen ja sosiaalisen aseman määrätietoista kehittämistä

mielestämme on johdonmukaista että varat kotiuttamisrahaan otettaisiin sosiaali ja terveysministeriön budjetista ei missään tapauksessa puolustusbudjetista sillä puolustusvoimia ja yleensä itsenäistä puolustusta on jo kataisen kokoomusjohtoisen hallituksen toimesta kuritettu ennennäkemättömällä tavalla suorastaan historiallisella tavalla kuten edustaja savolakin lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä oikein totesi

kotiuttamisrahan palauttamisella säästettäisiin myös kuntien rahoja kun varusmiespalveluksensa päättäneitä ei samassa määrin enää ajautuisi toimeentulotuen piiriin

lisäksi varusmiesten kotiuttamisraha olisi valtiovallalta tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja tietenkin myös vapaaehtoisille naisille

kotiuttamisrahan ohella on muistettava myös toistaiseksi toteutumattomat kehitysalueet nimittäin eläkkeen kertyminen varusmiespalvelusajalta sekä varusmiespalveluksen huomioiminen siviiliopinnoissa

arvoisa puhemies

liiton toimintaan on jo yli sadan vuoden ajan liittynyt tavoite herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa sekä kaikin tavoin edistää suomalaista erityisesti suomenkielistä kulttuuria

liiton liepeiltä ovat alkunsa saaneet muiden muassa suomen kulttuurirahasto ja väestöliitto

liitto on myös kautta historiansa puolustanut suomalaisvähemmistöjen kielellisiä oikeuksia maamme ruotsinkielisenemmistöisissä kunnissa

se tukeutui toimintansa alusta alkaen fennomanian perinteeseen

snellmanin ohjelma

kansa oli sivistettävä sivistyneistö kansallistettava ja sitä varten suomenkielisen väestön oli päästävä kaikissa kielellisissä suhteissa täydellisesti samanarvoiseksi ruotsinkielisten kanssa

suomalaisuuden liitto on historiansa aikana aina painottanut olemustaan suomalaisuuden edistämisliikkeenä ei ruotsin kielen ruotsalaisuuden tai suomenruotsalaisuuden vastustamisliikkeenä vaikka sellaiseksi sen vastustajat ovat sitä omista syistään yleensä mielellään nimittäneet ja nimittävät

suomalaisuuden liitto ajaa tunnetusti pakkoruotsin muuttamista vapaaehtoiseksi oppiaineeksi maamme suomenkielisissä kouluissa ja tässä työssään sillä on mielipidetutkimusten mukaan suomen kansan enemmistön kannatus mutta se ei tarkoita sitä että liitto olisi ruotsinkielisiä vastaan

arvoisa puhemies

vaikka suomalaisuuden liitossa on tehty ja tehdään kielipolitiikkaa on puoluepolitikointi liitossa alun alkaen ollut pannaan julistettu

tällä hetkellä suomalaisuuden liiton puheenjohtajana on europarlamentaarikko sampo terho mutta mukana on muitakin kuin perussuomalaista väriä tunnustavia

nimivalistus samoin kuin jo itsenäisyyden alkuvuosina alkanut suomalaisen lippukulttuurin vaaliminen ja kehittäminen kuuluvat edelleen liiton perustoimintaan

tähtitorninmäen perinteinen itsenäisyyspäivän radioitu lipunnostotilaisuus on monelle tuttu

integraation eli voiko sanoa liittovaltiokehityksen edistäminen on otettu selonteossa lähtökohdaksi asiaa sen kummemmin kyseenalaistamatta

liiton toimistosta annetaan veloituksetta neuvoja yksityisille kansalaisille yhteisöille ja viranomaisille pääasiassa puhelimitse mutta myös kirjeitse ja sähköpostitse